ensi vuoden talousarvio suihkuttaa jälleen viileää vettä suomen kuntapäättäjien ja kuntien taloudesta vastaavien virkamiesten niskaan

menettely vähentää asukkaiden halua ostaa oma asunto ja siten sen vaikutus yltää myös uusien asuntojen rakentamiseen eli heikentää tältä osin maamme työllisyyttä

eikä tässä vielä kaikki

ensi vuonna ei tehdä lapsilisiin indeksikorotuksia leikataan sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoja minimoidaan omalla autolla matkatöitä tekevien kilometrikorvauksia ja niin edelleen

ei euroopan unionin jäsenyyskään ole kansalaisille mikään ilonaihe

eu jäsenyyttä perusteltiin aikoinaan sillä että se parantaisi vientiä ja toisi suomeen investointeja katin kontit

edustan edelleen näkemystä että näillekin miljardeille olisi käyttöä koti suomessa

täytyy myöntää että tämä hallituksen esitys kuntajakolain muuttamiseksi ja kielilain muuttamiseksi tuli kyllä yllättäen ja pyytämättä

nythän tämä laki tarkoittaa sitä niin kuin edellinenkin laki voimassa oleva laki että viideksi vuodeksi taataan kaikille henkilöille työpaikka samalla palkalla kuin mikä se sillä hetkellä on

näissä kuntayhtymissä on se ongelma niin kuin kaikki tiedämme että joka kunnassa on kunnanjohtaja kunnansihteeri kunnankamreeri tai vastaava rahoitusjohtaja sosiaali ja terveysjohtaja tekninen johtaja kulttuurijohtaja ja kymmeniä alempia päälliköitä

minä olen ihan hallelujaa siitä hyvät edustajat että vaikka ensimmäisinä vuosina täällä puhuttiin byrokratiasta niin tämä hallinnollinen byrokratia kyllä kukkii

pankkivalvonta on kannatettavaa mutta siitä ei saa seurata pankkiunionia

euroopan unionin komissio antoi tämän vuoden syyskuussa kaksi asetusehdotusta pankkivalvonnasta sekä tiedonannon pankkiunionin muista osista kuten eun yhteisestä kriisienhallintajärjestelmästä

teitten katujen ja näin poispäin katukilpien pitää olla molemmilla kielillä pöytäkirjojen valtuustoissa hallituksissa lautakunnissa pitää olla kaksikielisiä ja näin poispäin

ja saattaapa olla että jos minunlaisestani kielitaidottomasta valtuutetusta on kysymys niin vaaditaan vielä tulkkikin joka kertoo minulle mitä tämä ruotsinkielinen valtuuston sisar tai veli minulle kertoi

perussuomalaiset vastustavat pankkiunionia mutta euroopan unionin yhteistä niin ei pelkästä pankkivalvontaa

isot pankit toimivat koko eun alueella joten on hyvä että valvontakin on eun tasoista

minulla heräsi kysymys kuinka tämä arvoisa kuntaministeri on mahdollista kun valtio nyt jo tulevina vuosina vähentää tai ainakin sen on tarkoitus vähentää peruskunnille tulevia valtionosuuksia nykyisestään eli mistä sitä rahaa sitten löytyy vai otammeko lisävelkaa

lisäksi kun valvonta tulee maan rajojen ulkopuolelta on epätodennäköisempää että pankkien pomoista ja valvontaa tekevistä viranomaisista tulee keskenään liian hyviä kavereita

saattoi tulla yllätyksenä tämä keskustan ja perussuomalaisten kirjelmä peruskuntien valtuutetuille mutta piti olla myöskin selvillä että perussuomalaisten edustajat sosiaali ja terveysvaliokunnassa sivistysvaliokunnassa perustuslakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnassa ovat esittäneet lakialoitteen hylkäämistä

pankkiunionin kaikki kolme pilaria valvonta talletussuoja ja resoluutiorahasto linkittyvät kuitenkin hyvin kiinteästi toisiinsa joten niistä ei voida päättää yksittäisinä asioina

minä olen samaa mieltä sen verran olen tästä lakialoitteesta kuullut vaikka en näissä valiokunnissa olekaan ollut mukana että me tulemme siis perussuomalaiset tulevat tekemään myöhemmin tästä hylkäys

euroopan keskuspankin ekpn nykytehtävät me kaikki tiedämme ja kun tähän lisätään pankkien valvonta saattaa tästä olla kyse

tämä on niin sanottu vaarallinen yhdistelmä samantapainen kuin arvon edustajat tiedätte jos asuntoyhtiössä on isännöitsijä joka hoitaa sekä kirjanpidon että laskujen maksun

syntyy niin sanottu vaarallinen yhdistelmä

olen tietoinen että englanti ja ruotsi ovat jäämässä pois ja mikä tässä on pahinta jos lontoon pörssi jää ulkopuolelle niin tämä asiahan vesittyy lähes kokonaan

valiokunnan puheenjohtaja sasi uskoi tähän asiaan ja minusta vaikuttaa siltä että koko hallitus uskoo tähän hallituksen esitykseen

tuli mieleen se pikkutyttö hyvät edustajat joka iltarukouksessaan totesi

rakas taivaan isä anna pariisin olla englannin pääkaupunki niin kuin tänään kokeessani vastasin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

esitän tämän asian pöydällepanoa

ymmärsin tässä alkupäivästä puhemies heinäluoman kertomana että tässä voidaan käsitellä muitakin asioita kuin tätä ensi vuoden budjettia

tietoon perustuva johtaminen on ollut keskeisenä lähtökohtana valtioneuvoston työskentelyn kehittämisessä mutta vtvn mielestä tämä lähtökohta on jossain määrin hämärtynyt

ministeriötasolla tulostavoitteet on asetettu siten että niiden toteuttamisen arviointi on vaikeaa eikä yhteys tavoitteiden ja niitä varten varattujen määrärahojen välillä ole nähtävissä

valtiontalouden tarkastusvirasto vtv on kiinnittänyt huomiota myös kuntoutuksen ja erityisopetuksen tarkastuksissa ilmenneisiin palvelutarpeiden suuriin alueellisiin eroihin eivätkä nämä erot painottuneet erityisesti resurssien kohdentamisesta

kuntoutuksen hyödyistä työurien pidentämisessä ei saatu suoritetuissa tarkastuksissa selvää näyttöä vaikka työurien pidentäminen on hallituksen keskeisiä tavoitteita

erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on jatkanut kasvuaan perusopetuksessa painottuen perusopetuksen päättövaiheeseen

vtvn mielestä riittävän varhaisilla tukitoimilla perusopetuksen ensimmäisinä vuosina voitaisiin vähentää esimerkiksi oppimäärien yksilöllistämistä

arvoisa herra puhemies

vtvn suorittaman tarkastuksen perusteella yksilöllistetyn oppimäärän suorittaneet osallistuvat heikommin toisen asteen opintoihin ja työelämään kuin muut oppilaat

suomen talouden tunnusluvut pysyttelevät edelleenkin miinuksella

tuossa debatissa jo totesin että nykyhallitus on hupuloimassa sitä kansallisvarallisuutta jonka meidän esi isämme ja esiäitimme ovat vuosien saatossa suomeen saaneet

talous ei kasva koska vienti ei vedä mutta tuonti lisääntyy

bkt laskee jatkuvasti paitsi edellä mainituista syistä myös siksi että bkthen vaikuttavat julkinen ja yksityinen kulutus ovat alamaissa ja investoinnit kautta suomen jäissä

hallituksessa olevat niin sanotut työväenpuolueet ovat vaatineet taloudellista elvytystä ja oikeistopuolueet rakenteellisia uudistuksia mutta mitään näkyvää ei ole saatu aikaiseksi

toinen asia on se että niin valtatiet kantatiet kuin eräät muutkin tiet kärsivät varojen eli rahan puutteesta

hallitus ei ole ehtinyt perehtymään perussuomalaisten viiden paketin ohjelmaan johon kuuluvat kasvupaketti työllisyyspaketti veropaketti energiapaketti ja hyvinvointipaketti

edellä mainitussa ohjelmassa esitetään muun muassa voimakasta lisäystä maamme maantie ja rautatieverkostojen kunnossapitoon sekä koulujen päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten homekorjauksiin

eli tässä teemme kyllä merkittäviä lisäkustannuksia tuleville vuosille siirtyessämme takaisin sorapintaisiin teihin

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti yhtenä tämän salin vanhimmista olen tässä kahden ja puolen vuoden aikana joutunut perehtymään erilaisiin kulttuurilajeihin johtuen tästä valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston puheenjohtajuudesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen tutustunut kiasmaan kansallisteatteriin kansallisoopperaan olen seurannut teatteriesityksiä konsertteja oopperoita ja jopa balettia ja pidän kaikkia näitä muotoja erittäin tähdellisinä myös suomen kansalle

arvostan myös taiteen tekemistä ja taiteilijoita kaikilla sektoreilla ja toivonkin että pystymme jatkossa säilyttämään valtion budjetissa ne määrärahat mitkä tänä päivänä siellä ovat

olen tehnyt toimenpidealoitteen syyskuun alussa siitä että siirryttäisiin kunnallisverotuksessa myöskin progressiivisuuteen

suoritettujen hometutkimusten perusteella on tosiasia että kymmenettuhannet koululaiset ja opiskelijat altistuvat päivittäin kosteus ja homevaurioille

tiedän että kaikesta pitää tinkiä mutta sillä tapaa olen ehkä eri mieltä kuin äskeinen edustaja saarakkala että kyllä me tämänkin tyyppistä toimintaa tässä maassa tarvitsemme ja myöskin uskon että perussuomalaisten kannattajissa äänestäjissä on myöskin taiteen ja kulttuurin ystäviä

sanomattakin on selvää että peruskorjaukset ja uudisrakentaminen tulevat taantuman aikaan merkittävästi edullisemmaksi kuin korkeasuhdanteen aikana

aha

arvoisa puhemies

perussuomalaiset edustajat ovat jo aiemmin antaneet tukensa pk yritysten kasvulle ja työllistämismahdollisuuksille

viron mallin mukainen yritysverotus tarkoittaa sitä että yritys olisi vapautettu verosta niin kauan kuin se ei jaa omistajilleen osinkoa

niiden korotuksesta pitäisi luopua ja päinvastoin veroja tulisi alentaa

energiaverojen alennus vaikuttaisi positiivisesti logistiikkakustannuksiin asumiskustannuksista puhumattakaan

hallitus tullee ensi vuonna onnistumaan valtion velkataakan keventämisessä mutta vastaavasti kuntien velat kasvavat koska ne joutuvat velanoton avulla kompensoimaan valtionosuuksien menetykset

hallituksen ministerit ovat puhuneet teillä ja turuilla nykybudjetin leikkaustarpeista mutta kohteet ovat jääneet useilta osin epäselviksi

yksi leikkauskohde voisi mielestäni olla nykymuotoinen kehitysapu johon käytetään riihikuivaa rahaa miljardi euroa ja rapiat päälle

ministerien tulisi tiedostaa että esimerkiksi somalian avusta merkittävä osa menee heimopäälliköiden ja muiden rötöstelijöiden taskuihin

esittäisinkin että rahan sijasta kehitysapuna annettaisiin enenevässä määrin suomalaisten yritysten tuotteita mikä osaltaan lisäisi suomalaisten työllistymistä

lopuksi esitän hallituksen harkittavaksi todellisia rakennemuutoksia

menettelyn ansiosta voitaisiin tyystin lopettaa lapsilisät työttömyyskorvaukset ja muut sosiaaliset edut eli vältyttäisiin kalliilta byrokratialta ja pitkässä juoksussa säästettäisiin myös palkkakustannuksista

toivon että kansalaisten enemmistön suosittelema pakkoruotsin poisto toteutetaan lähivuosina ja kunnallisverotuksen osalta siirrytään progressiiviseen verotukseen mikä tekisi kansalaisille oikeutta

arvoisa puhemies

satoja kilometrejä on myös huonokuntoisia kunnostuksen puutteessa olevia sivuteitä puhumattakaan valtakunnan pääteistä

arvoisa puhemies

mutta pääministeri jätti kertomatta että valtio leikkaa samaisen miljardin pois kunnilta vähentämällä valtionapuja vastaavalla summalla eli tämä on plus miinus nolla peliä minun mielestäni

valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan joka toimii tehtävässään virkavastuulla

tästä huolimatta kunnan tilintarkastaja ei ole luottamushenkilö eikä viranhaltija vaan eräänlaisessa toimeksiantosuhteessa kuntaan

uudessa laissa säilyy määräys että tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista kolmesta edellytyksestä

kysynkin poissa olevilta ministereiltä onko oikein ja kohtuullista heikentää laitoksissa asu vien vanhusten asemaa siirtämällä heidät tutusta ympäristöstä suureen tuntemattomuuteen tiedostaen että kaikki eivät pärjää kotioloissa vaan tarvitsevat ympärivuorokautista laitos tai vastaavaa hoitoa

tämä on erinomainen ratkaisu niiden tilintarkastajien kannalta jotka haluavat jatkaa tehtävissään

tässä yhteydessä sopii toivoa että hallitus kiinnittää jatkossa huomiota myös voimassa olevan osuuskuntalain säädöksiin ikärajojen poistamiseksi

lopuksi pieni toive hallituspuolueiden edustajille joita tässä salissa näyttää olevan kokonaista yksi kappale

hyvää on se että niille nuorille jotka eivät ensi yrittämällä pääse toisen asteen koulutukseen eli ammatilliseen koulutukseen tai lukioon annetaan mahdollisuus lisätä tietojaan ja jopa taitojaan lisäopinnoilla

kuten edellä olen todennut on maassamme tällä hetkellä kolmen tasoisia auktorisoituja tilintarkastajia kht htm ja jhtt tilintarkastajia jotka kaikki työskentelevät lähes samankaltaisissa tehtävissä

huonoa on se että kaikki eivät jaksa keskittyä aktiiviseen opiskeluun

keskuskauppakamarin järjestämään kht tutkintoon ja kauppakamarin järjestämään htm tutkintoon olisi lisättävä kuntalain hallintolain ja tasa arvolain tuntemusta sekä kunta alan virka ja työehtosopimuksiin liittyvää koulutusta

onko hallitus huomioinut lisävuodesta aiheutuvat lisäkustannukset mukaan lukien oppikirjat ja muut opetusvälineet minä vain kysyn tämän asiakohdan päätteeksi

kaikille auktorisoiduille tilintarkastajille olisi myös saatava yksi yhteinen tilintarkastustoimintaa valvova ja tilintarkastuksesta vastaava viranomainen

esitykseni niin sanottu punainen lanka oli

annettakoon yritysten näyttää voittoa siitä rankaisematta niin kauan kuin voittovarat pysyvät yrityksissä

tällöin yritysten maksuvalmius parantuisi oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan muuttuisi nykyistä edullisemmaksi ja jopa kansainvälinen kilpailukyky paranisi

verotus tapahtuisi vasta silloin kun omistajat ottavat rahaa yrityksestä omaan käyttöönsä

poistokäytännön lisäksi pitäisi kehittää uusi instrumentti joka lisäisi työllistämisen mahdollisuuksia pk yrityksissä

eräs keino voisi olla ylimääräinen kulukirjaus mikä kohdistuisi maksettuihin palkkoihin

hallituksen toteuttama yhtiöverokannan laskeminen kannustaa yrityksiä kasvuun ja investointeihin